suomen viralliset tilastothan kertovat että ankaran verotuksen aikana alkoholin kulutus on laskenut mutta ongelmaksi tässä muodostuu se että naapurista eli virosta tuodun alkoholin määrää ei tarkalleen tiedetä eikä sitä näin ollen voida myöskään tilastoida

näistä tilastoinneista vielä sen verran että alkoholijuomien tilastoimattomaan kulutukseen sisältyy alkoholijuomien matkustajatuonti kotivalmistus korvikealkoholien käyttö ja suomalaisten ulkomailla kuluttama alkoholi

arvoisa puhemies

eli tämä ei perustu minkäänlaiseen faktatietoon

haluaisin nostaa vielä viestiksi ministerille liittyen osaltaan tähän rikosuhripäivystyksen toimintaan todistajan tuen joka on lapissa pitkään toiminut tukipalvelu rikosasioissa todistaville joka vaatii myös resursseja

tämän tukipalvelun myötä todistaja tietää paremmin todistamistilanteeseen kutsuttuna mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa

jopa käsittelyajat ovat lyhentyneet kun todistajat ovat saaneet tukea tilanteeseen ja rohjenneet lähteä todistamaan sillä tämä uskaltaminen ei todellakaan aina ole itsestäänselvyys kuten kaikki varmasti tiedämme

eli kyllä me olemme

nostaisin vielä esiin sen että lapissa rikosuhripäivystys toimii tiiviisti yhteistyössä myös matkailun turvallisuusjärjestelmähankkeen kumppanina ja auttaa niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin rikoksen uhreja muun muassa matkailukeskuksissa

täällä on käytetty useita erinomaisia puheenvuoroja miksi tätä hallituksen esitystä ei tulisi hyväksyä

tämä vimma ulkoistaa kaikki mahdolliset palvelut suomessa on jälleen saamassa uuden luvun kun puolustusvoimien ruokahuoltoa ollaan nyt yhtiöittämässä

eli toiminta ja toimintaverkosto on hyvin laaja ja kattava ja vain kestävä rahoitus puuttuu ja se estää puolestaan kestävän ja johdonmukaisen toiminnan kehittämisen

kuitenkin eri tutkimuksissa on voitu havaita ja todeta ettei tämä tällainen niin sanottu ulkoistaminen todellakaan takaa säästöjä vaan päinvastoin

kun edustaja heinäluoma kysyi näistä säästöistä kuinka niitä kompensoidaan niin muun muassa kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahaston toimintakuluista vähennetään rokotteiden hankintamomentille kohdennetaan kertaluontoinen vähennys ja pienempiä säästöjä tehdään sitten tietyistä hallintokustannuksista ja sitten me lykkäämme pienemmillä summilla näitä meidän tiettyjä kärkihankkeita tai emme lykkää mutta sanotaan että niitä jaksotetaan hiukan toisella tavalla että me saamme ne rahat sieltä sitten kasaan nimenomaan siihen että tämä eläkkeensaajien asumistuki on pystytty perumaan

palkka ale ja työehtojen heikentäminen ovat selvä viesti tältä hallitukselta että niin sanottujen säästöjen nimissä kaikki on sallittu

tässä suurimmat kärsijät ovatkin juuri nämä pienipalkkaiset naiset eli valtio hakee säästöjä kyllä hyvin kyseenalaisin ja moraalisesti täysin kestämättömin keinoin

tästä keliakiakorvauksesta sen verran vielä sanoisin että minä en luvannut että se peruutetaan vaan minä sanoin että koska tällä hetkellähän se on ollut vammaislainsäädännön alla ja itse pidän sitä kovin ristiriitaisena koska minä en näe että keliakia on vammaisuutta vaan se on nimenomaan sairaus joka pitää hoitaa niin silloin kun me joudumme tätä koko järjestelmää väkisinkin uusimaan pidän mahdollisena että sen yhteydessä me voimme tätä hyvinkin tarkastella uudestaan

kysyn mitä nämä äärimmäiset poikkeustilat ovat ja mitä tapahtuu niin sanotun suoja ajan jälkeen koska kukaan ei tunnu tietävän miten palkat sen jälkeen määräytyvät ja mikä on työntekijöiden asema tulevaisuudessa

alueellisesti tämä on todellinen riski työttömyyden lisääntymiselle

sitä minä en luvannut että se nyt perutaan mutta minä en sulje pois sitä etteikö sitä voida tarkastella muun järjestelmän osana tulevaisuudessa

tällaisenaan tätä esitystä ei tulisikaan hyväksyä

hallituksen esitys on sinällään pohja ajatukseltaan kannatettava

ovathan perussuomalaiset vaatineet pitkään valtiovaltaa toimiin maamme kunniakansalaisten sotaveteraanien ja rintamanaisten sekä erityisesti sodissa haavoittuneiden veteraanien henkisen ja fyysisen voinnin parantamiseksi

käytännössä hallituksen esitys voi johtaa kehitykseen jossa raha automaattiyhdistyksen voittovaroja käytettäisiin yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen toiminnan rahoittamisen sijasta valtion muiden menojen kattamiseen

arvoisa puhemies

sosiaalihuoltolain uudistuksen osalta on nyt tullut kentältä viestiä että joissain paikoin niin sosiaalityöntekijöitte tavata tahtovansa sen eteen sosiaalityöntekijöitä koskeva kirjaus ikään kuin heidän suojaamisestaan niissä tilanteissa kun he tuovat näitä epäkohtia esiin ei ole oikein ollut onnistunut ja sieltä on tullut aika vakaviakin yhteydenottoja että heihin on kohdistettu kurinpitotoimia sen vuoksi että he ovat pyrkineet nostamaan näitä epäkohtia esiin

toinen asia joka liittyy myöskin tähän sosiaalihuoltolakiin sekä vanhuspalvelulain uudistukseen ja näihin kotiin vietäviin palveluihin eli kotiapuun on nyt sitten se mistä te näette että ne resurssit sinne kotiin otetaan

voisiko esimerkiksi tämmöinen vanhan ajan kotiavustaja olla yksi semmoinen työnimike tai ammattinimike jota esimerkiksi perussuomalaiset ovat tässä nostaneet keskustelussa esiin

tässä nousi monenlaisia asioita esiin ja nämä vaikutusarvioinnit olivat nyt yksi mitä peräänkuulutettiin ja otan nyt esimerkkinä tämän eläkkeensaajien asumistuen josta tässä on käyty paljon keskusteluja

voin kyllä vilpittömin sydämin vakuuttaa että ministeriössä tehtiin todella paljon töitä

me kävimme niitä vaikutusarviointeja läpi perkasimme purimme mietimme miten se kohdentuu ja sen pohjalta myös sitten teimme siihen loivennuksia

haluan myöskin osaltani kiittää tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja myöskin näistä kommenteista joita on tullut suuntaan ja toiseen

eli tämän vaikutusarvioinnin kautta teimme päätöksen hallituksessa että vaikutuksia loivennetaan koska totesimme että sen heijastumat mitkä tässä nousivat esiin myöskin nämä lääkekorvaukset ja matkakustannusten nousu kohdentuvat niin voimakkaasti samoille ryhmille että me haluamme tähän tällaisen loivennuksen tehdä

ja voin myöskin osaltani vakuuttaa että kannan ihan yhtä syvää huolta niistä vaikeista päätöksistä joita täällä joudutaan tekemään ja joita tänne on kirjattu

kyllä myös siinä me olemme hakeneet sellaista mallia jossa nimenomaan huomioidaan ne

mutta samalla haluaisin myöskin muistuttaa ja huomauttaa siitä että tänne hallitusohjelmaan mitä tässä nyt lähdetään viemään eteenpäin on kirjattu myöskin yksi erittäin merkittävä asia vanhustenhoidon kannalta ja se on nimenomaan tämä kotihoidon uudistus

ei taida tällä korvausten ja matkakorvausten ihmiset jotka joutuvat käyttämään lääkkeitä paljon mutta jotka joutuvat myöskin matkustamaan paljon

eli on haettu siihen sellaista mallia joka nimenomaan helpottaa niiden ihmisten tilannetta jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja kulkevat sinne sitten esimerkiksi taksilla

sille ollaan tekemässä sitä että näitä työnkuvia tarkastetaan muun muassa niin että nämä vanhukset jotka sinne kotiin tarvitsevat niitä palveluita varmasti saavat sen oikean ihmisen tekemään ne palvelut

mutta sillä myöskin edistetään sitä hoitajien jaksamista ja työhyvinvointia että he siellä jaksavat sitä arvokasta raskasta työtä tehdä

viime kaudella oli myöskin esillä että se ei tällä hetkellä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tämä on yksi asia jota ministeriössä varmasti arvioidaan hyvin tiukasti jatkossakin ja siinä tehdään myöskin sitten luonnollisesti kansaneläkelaitoksen kanssa tiivistä yhteistyötä ja mietitään niitä keinoja millä sitä tilannetta voidaan sitten parantaa

samoin kun katsoo mihin rahoitusta on varattu siellä on kuitenkin mittavia merkittäviä panostuksia koko sote sektorille ja sinne kuuluvat lapsiperheet sinne kuuluvat vanhukset sinne kuuluvat omaishoitajat sinne kuuluvat osatyökykyiset mielenterveyskuntoutujat

tässä lääkekorvausten säästössä on myöskin haettu mallia joka nimenomaan on tasapainossa siltä osin että siinä tulee myöskin eri lääkepuolella toimijoiden yhteiskuntavastuu esiin

eli kyllä siellä on paljon semmoisia asioita joilla ihan varmasti pyritään tekemään myöskin niitä hyviä asioita sen rinnalla että valitettavasti joudumme tekemään kipeitä päätöksiä

eli ei sitä olla maksattamassa pelkästään lääkkeiden käyttäjillä vaan on myöskin edellytetty että myöskin niillä toimijoilla on apteekit on lääkefirmat on se oma vastuunsa tässä

samoin hallitus on sitoutunut siihen että rationaalista lääkehoitoa tullaan kehittämään sitä tullaan edistämään ja jatkossa nimenomaan sen kautta haluamme pyrkiä siihen että lääkekustannuksia pystytään alentamaan mutta myös siihen että tämä lääkehoito mitä ihmisillä on on järkevää ja myöskin mielekästä että me emme syötä ihmisille lääkkeitä joita he eivät välttämättä sitten tarvitse

sitten täällä nousi esiin muun muassa vanhusten ja omaishoitajien tilanne

kyllä me olemme panostamassa ja investoimassa vanhusten palveluiden parantamiseen kärkihankkeen kautta ja myöskin muun kautta

kärkihankkeiden kautta tulemme toteuttamaan perhepoliittisen muutosohjelman jossa nimenomaan nyt haluamme tehdä sellaisen reformin että perheet saavat ajoissa sen avun jota he tarvitsevat ja se pirstaloitunut järjestelmä vihdoin ja viimein saadaan kuntoon koska se on sitä parasta säästöä että ne toimenpiteet tehdään riittävän ajoissa oikeaan aikaan oikeassa paikassa

olisin halunnut kysyä päihdeäideistä ja sikiöaikaisten vaurioiden syntymisestä jotka pahimmillaan voivat heijastua ja vaikuttaa lapsen koko loppuelämään

oikeastaan haluaisin ministereiltä nyt vielä tarkennusta että mitä muita konkreettisia toimenpiteitä on odotettavissa jotta tähän voisiko sanoa lasten sikiöaikaiseen pahoinpitelyyn vahvemmin puututtaisiin

arvoisa puhemies

lapin alueella jossa poliisin leikkauksiin on jouduttu sopeutumaan jo vuosia tilanne alkaa näyttää aivan kestämättömältä turvallisuuden kannalta

rajanylitykset esimerkiksi sallan rajavartioasemalla ovat kasvaneet vuosi vuodelta mutta samalla siellä on jatkuvat säästöpaineet ja henkilöstön vähentämisen paineet

haluaisin kysyä ministeriltä

miten tämmöinen yhtälö on tarkoitus ratkaista jossa kuitenkin turvallisuutta tarvitaan ja säästötoimia pitäisi tehdä

jatkan edustaja mustajärven jo esiin nostamasta asiasta elikkä lappiin kohdentuvista koulutuspaikkaleikkauksista

haluaisinkin kysyä vielä ministeriltä miksi lapin nuoret asetetaan eriarvoiseen asemaan jälleen kerran muun maan nuoriin verrattuna ja miksi yhteiskuntatakuu on rajattu koskemaan vain tiettyjä alueita suomessa ja aiotteko vielä harkita näitä leikkaussuunnitelmia uudelleen

perustulokokeilu etenee elikkä nyt siinä on tosiaan kilpailutus tehty että on annettu mahdollisuus eri tahoille kertoa kuinka he lähtisivät sitä viemään eteenpäin ja siitä tehdään lopullinen ratkaisu hyvin pian että minkä mallin pohjalta sitten lähdemme sitä jatkotyöstämään

tämä nimenomaan liittyy myöskin sitten siihen että tässä kun nousivat esiin nämä sosiaaliturvajärjestelmän porsaanreiät ja nämä että siellä on kannustinloukkuja ja epäkohtia myöskin osatyökykyisten henkilöiden kohdalla niin meillähän on nyt tosiaan tämä asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisarviointi parhaillaan menossa ja siinä tullaan kuten taisin tuossa aiemmin sanoakin perkaamaan koko tämä järjestelmä läpi ja sieltä etsitään pala palalta ne elementit minkä kautta päästään tällaisiin epäkohtiin puuttumaan

tosiaan kuten sanoin sen kohdalla tehtiin poikkeuksellisen paljon töitä ja todella se ei tule sitten kävikään eläkkeen saa

lisäksi siihen tulee siirtymäaika ja on näin että se nimenomaan suojaa entisiä tuensaajia elikkä uudet tuensaajat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin

mutta tässä on nimenomaan pyritty siihen ratkaisuun että kenenkään ihmisen ei tarvitsisi kotiaan jättää ja sen takia että tämä muutos tulee heidän pitäisi sitten muuttaa pois kotoa

ja tässä tietysti on erittäin tärkeää että kansaneläkelaitos sitten ohjeistetaan myös siihen että heillä on velvollisuus kertoa kaikki ne etuudet mitkä ihmisille kuuluvat pienituloisuuden perusteella

mutta on myös tiedostettava että jos näitä toimenpiteitä ei tehdä niin olemme hyvin pian tilanteessa että me joudumme tekemään paljon paljon kipeämpiä päätöksiä

valitettavasti tästä edustaja ojala niemelä ehti lähteä

olisin halunnut kysyä häneltä mitä hän mahtoi tässä ihan lopussa tarkoittaa tällä että tässä minun ja kollegani pitäisi puhua vain omasta puolestamme kun keskustellaan tästä että ollaan vieraannuttu arjesta

olisin hänelle vastannut ihan mielelläni muun muassa siitä että aiemmassa elämässäni olen elänyt hyvin pienillä tuloilla ja tiedän tismalleen tasan tarkkaan minkälaista on pienituloisen ihmisen elämä silloin kun on yksinhuoltajana kaksi lasta hoidettavana

eli tiedän kyllä mistä tässä asiassa puhun eli en todellakaan koe että olen mitenkään vieraantunut ihmisten arjesta tämän työn myötä

toinen asia on se että jotenkin tuntuu hullulta että minkä takia tästä tehdään semmoinen kilpailu että kenellä on nyt oikeus tästä puhua kansanedustajien vieraantumisesta kansalaisten arjesta koska varmasti meillä kaikilla on yhtä hyvä tahto tehdä niitä asioita ja tämä ei varmasti ollut kenenkään tarkoitus että lähdetään keskustelua viemään tällaiseen suuntaan

oikeastaan pyysin tämän puheenvuoroni koska jäin hiukan hämmentyneenä tässä edustaja salosen puheenvuoron jälkeen ihmettelemään kokiko hän että täällä on joku nyt tätä ennalta ehkäisevää työtä tai varhaista puuttumista kritisoinut kovin rajusti

mutta kysymys on nyt siitä mistä ne käsiparit otetaan sinne kotihoitoon kotipalveluihin koska eivät sinne taivaasta nyt tipahda ne työtä tekevät ihmiset

edustaja yrttiaho toi erittäin tärkeitä asioita tässä puheenvuorossaan esiin ja perusteli erinomaisesti sitä minkä vuoksi tämä toimeentulotuen korotus suunnitellusti ei ole toimenpiteenä todellakaan riittävä

se pitää myöskin muistaa että perussuomalaiset ovat esimerkiksi pitkään puhuneet siitä että tätä rahoitusjärjestelmää olisi pitänyt muuttaa niin että nimenomaan sinne varhaiseen puuttumiseen investoidaan jopa korvamerkityllä rahalla

elinkustannukset jatkavat edelleen kohoamistaan ja lapsiperheköyhyys mutta myös yksin elävien ihmisten köyhyys jatkaa kasvuaan ja on erittäin suuri epäkohta yhteiskunnassamme

no siitä onneksi on vihdoin luovuttu

näin ollen kannatankin siis edustaja yrttiahon lausumaehdotusta

arvoisa puhemies

se tuo mukanaan myös jokusia haasteita

ensinnäkin järjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset ovat nyt tässä sitten olleet keskustelun aiheena ja sitä on nyt tässä avattu ja tätä keskustelua on käyty nyt myöskin tuolla muualla

tässä tietysti täytyy nyt sanoa että näitä pienyrittäjien huolia tai heidän tilannettaan näistä asioista ei mielestäni kenenkään edustajan sopisi lähteä vähättelemään tai mitätöimään koska he kokevat ne täysin aiheellisiksi

kuitenkin tiedetään että pienten paikkakuntien pienet lääkäriasemat ovat edelleen meille hyvinkin usein välttämättömiä ja näiden lääkäriasemien toiminnassa on usein kyse pienyrittäjyydestä tai myös perheyrityksistä

lisäksi toivoisin myös tarkennusta siihen kuinka väärinkäytökset ehkäistään jos potilas kieltää tietojen luovuttamisen koska tällöin on kaiketi mahdotonta valvoa jos potilas hakee reseptejä useammasta eri paikasta

suuren valiokunnan mietinnössä tuodaan esiin kuinka eurooppalainen taloudellinen ja sosiaalinen malli on muun muassa tapa ilmaista arvoja jotka pohjautuvat demokratiaan yksilönvapauksien ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamiseen tasa arvoon sekä solidaarisuuteen

entä sitten demokratia

kuinka se meillä näkyy

ei ainakaan siinä miten eu ohjaa kansallista päätöksentekoamme

esimerkiksi suomalainen ylpeys asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmämme joka pohjautuu nimenomaan mainittuihin arvoihin on saanut aivan uuden merkityksen eun myötä

se ei siis tarkoita enää oman maamme kansalaisten hyvinvointiin ja turvaan tarkoitettua verovaroin rahoitettua järjestelmää tilanteisiin joissa suomalainen tarvitsee yhteiskunnan tukea syystä tai toisesta

suuren valiokunnan lausunnossa painotetaan että suomella on edelleen suuria ongelmia panna direktiivejä määräajassa täytäntöön ja valiokunta edellyttää että viivästyksiin puututaan nykyistä suunnitelmallisemmin ja riittävin resurssein

kun tämä nyt on tällä erää viimeinen puheenvuoroni ja varmasti välikysymyksen muodossa sitten pääsen vastaamaan laajemmin nimenomaan tähän eläkeläisten tilanteeseen niin en siihen nyt tässä enempää varmastikaan käytä meidän aikaamme

enemmän meidän pitäisi olla huolissaan siitä että direktiivien vaikutusarvioinnit ja muukin valmistelu ovat usein aivan liian puutteellisella ja epävarmalla pohjalla kansallisten seurausten ja vaikutusten osalta

kyllä minä ymmärrän ne teidän huolenne

eusta tullut yhdistelmälupadirektiivi on loistava esimerkki siitä mitä tapahtuu kun vaikutusarvioinnit ovat puutteelliset ja jopa asiantuntijoilta kritiikki uupui

mutta minä nyt toistan sen asian että kyllä tässä tapauksessa me teimme kattavat selvitykset vaikutusarvioinnit siitä miten tämä eläkkeensaajien asumistuen yhdenmukaistaminen yleiseen asumistukeen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman loivilla vaikutuksilla

kauniissa sanoissa kyllä kannetaan huolta suomen asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän murenemisesta sekä sen kestävyydestä mutta kun asiat tulevat saliin äänestykseen niin sanotut vanhat puolueet olivat liikuttavan yksimielisiä tämänkin direktiivin hyväksymisessä

yhdistelmälupadirektiivin perusteellahan kolmansista maista tulevia työntekijöitä velvoitetaan kohtelemaan yhdenvertaisesti oman maan kansalaisten kanssa sosiaaliturvan alalla

perussuomalaiset sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet jättivät kaikkiin tätä direktiiviä koskeviin esityksiin joko vastalauseen tai eriävän mielipiteen joissa tuotiin esiin niiden ongelmallisuutta

tietysti on myöskin muistettava että tämä uudistus myöskin nostaa toisilla eläkkeensaajilla asumistuen määrää

eli ei tämä ole pelkästään kaikille semmoinen leikkaus vaan tämä osalle myöskin tuo sitten lisää siihen asumistuen määrään

esityksissä ei pystytty arvioimaan taloudellisia vaikutuksia tai sitä kuinka paljon lisää ihmisiä sosiaaliturvamme piiriin seuraavien vuosien aikana tulisi

tosiaan hän valitettavasti ehti jo poistua mutta hänelle olisin vastannut että stmssä tehdään jatkuvaa arviota kyllä siitä kuinka meillä tämä sosiaaliturvajärjestelmä tulevaisuudessa tulee kestämään kun henkilöt oleskeluluvan saavat mutta myöskin tehdään arviota siitä kuinka meidän terveyspalvelujärjestelmämme tulee tämän uuden tilanteen kestämään ja uuteen haasteeseen vastaamaan ja onko meidän palvelujärjestelmämme tällä hetkellä sellainen että se kaikkiin näihin haasteisiin pystyy vastaamaan

on todennäköistä että avattavalla sosiaaliturvallamme houkutellaan työntekijöitä matalapalkka aloille ja vaaditun työssäoloehdon täytyttyä he jäävät sosiaaliturvamme piiriin

samoin seuraamme hyvin aktiivisesti myöskin turvapaikanhakijoiden osalta näitä terveysasioita

päivä päivältä eu ohjaa yhä enemmän järjestelmien harmonisointiin ja siihen että viime kädessä päätöksenteko kansallisissa päätöksissä ja uudistuksissa sekä niihin liittyvä talousvalta olisivat aivan muualla kuin suomessa

näistä vaikutusarvioinneista vielä sen verran sanon että esimerkiksi tämä lapsivaikutusten arviointi on ihan selkeästi kirjattu kärkihankkeen yhdeksi tavoitteeksi

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa lapsivaikutusten arviointi olisi osa tämmöistä aktiivista päätöksentekoa on se sitten kunnissa ministeriössä eduskunnassa missä tahansa